mutta minä jäin vastausta vaille siinä minkä verran euroopan unioni eu korvaa niitä vahinkoja joita eun direktiivi aiheuttaa muun muassa sillä tavalla että nyt lain mukaan korvataan petojen aiheuttamat vahingot

vuolanne tuonut hyvin esille näitä näkökohtia joita voidaan tarkastella

periaatteessa muuttoa voi tapahtua molempiin suuntiin joten suurista muutoksista ei välttämättä tässä asiassa tarvitse olla kyse

arvoisa puhemies

onko puoluepoliittisuus keskeinen onko puolue yleensäkään miten välttämätön tässä asiassa mikä on alueellisuuden asema ja mikä on henkilön asema

gestrin toi esille ongelman joka on juridinen inhimillinen yksilöllinen ja kun katsoo että siinä vuosiluvut ovat tekijä joka rajoittaisi oikeuden toteutumista etuuden saamista ja tietoisuuden saamista minä toivon että tämä aloite asianomaisessa valiokunnassa saa perusteellisen käsittelyn ja etenee myönteiseen suuntaan

suomen biokaasuyhdistys on pystynyt todistamaan että uudistamalla nykyistä tekniikkaa nykyisissä biokaasulaitoksissa ja perustamalla uusia biokaasulaitoksia biokaasua riittäisi yllin kyllin sähkön ja lämmöntuotantoon sekä liikennebiokaasuksi

näkisin mielekkääksi että siinä kunnassa jonka asukkaana kuntalaisena vammainen tai vanhus on tässä tapauksessa hän olisi myös tämän kunnan velvollisuuksien mutta myöskin oikeuksien osalta täysivaltainen kuntalainen siten että kun kunta saa verotulot niin se myöskin ylläpitää tämän henkilön kustannukset

hätätilanteessa jota pandemia maailmanlaajuisesti merkitsee olkoonpa se minkä muotoinen pandemia tahansa on käytännön tosiasia se että kaupalliset sopimukset eivät tahdo pitää ja niihin tulee viiveitä

mielestäni opiskelijat osoittavat tervettä taloudellista harkintaa välttäessään lainapainotteista opintotukea koska ei ole varmuutta työelämästä siitä saako työpaikkaa valmistuuko tai jos tulee sairautta tai muita ongelmia silloin on parempi että opintovelkaa ei olisi kohtuuttoman paljon vaikka tuo velka on helpommin hoidettavissa kuin muut velat

vastaus tähän jäi puuttumaan korvaako eu täydellisesti direktiivin seurausten aiheuttamat vahingot korvaako osittain vai onko niin kuten vahvasti epäilen eikä muuta ole näytetty että nämä tulevat suomalaisten veronmaksajien vahingoksi

liikennebiokaasun tuottaminen ja sen jatkojalostaminen on aina ympäristöteko jota veropoliittisesti tulisi kaikin tavoin edistää

ehkä jotkut kokevat tämän vaaliliittokäytännön ongelmalliseksi koska se joissakin tapauksissa on johtanut tilanteeseen että vaaliliittokumppaneista jompikumpi kärsii

onneksi tällä kertaa tilanne ei ollut pahin mahdollinen

arvoisa puhemies

onneksi ilmeisesti ne hygieniatoimet joihin kansaa on kehotettu ryhtymään ovat ainakin hidastaneet toivon mukaan estäneet pandemian etenemistä

toivon että tämä käsiteltävänä oleva lakialoite olisi evästyksenä hallitusneuvotteluihin ja seuraavan hallituksen ja eduskunnan työskentelyyn

kaiken kaikkiaan inhimillisyyttä omaisten huolenpitoa ja hoivaa läheisyyttä mahdollistava laki joka on nyt etenemässä

itse toivon että voisin olla myös aikanaan edesauttamassa asian etenemistä seuraavassa eduskunnassa mutta tämän asian päättävät sitten toiset henkilöt

media ei ole sikainfluenssasta kirjoittanut nyt viime päivinä niin paljon kuin muutama viikko sitten mutta siitä huolimatta tautia saattaa edelleen olla

olisin valmis jatkamaan tätä vielä siihen mikä on isossa britanniassa käytäntö että on yhden parlamentaarikon vaalipiirit

silloin alueellisuus ainakin korostuisi todennäköisesti myös henkilö ja näkisin että onko nyt niin välttämätöntä sitten tämä puoluepolitikointi

tämän vuoksi arvoisa puhemies olen halunnut huoltovarmuuteen perustuen ihan lakipykälällä turvata sen että suomessa tulee ylläpitää rokote ja infuusionesteitten tuotanto jolla voidaan turvata jokaisen suomen kansalaisen rokote ja infuusionesteitten tarve erityisesti epidemioitten ja muitten poikkeusolojen aikana

totta sekin oman sijansa saakoon mutta nyt korostuu tässä hallituksen esityksessä erityisesti puoluepoliittinen taktikointi ja vielä hyvin käsittämättömällä tavalla jossa sitten ylikävellään vaalipiirin kansan tahdon

toinen näkökulma joka liittyy normaaliaikaan on se että meillähän suomesta voitaisiin tehdä kansainvälinen tämän lääketeollisuuden osaamiskeskus

ei ole kysymys pelkästään siitä että järjestelmä on monimutkainen se on jo minusta yksi väärä asia jokaisen kansalaisen pitää peruskoulun pohjalta voida tarkistaa vaalituloksen matemaattinen oikeellisuus vaan kysymys on minusta periaatteellinen

rokotetuotannosta on käyty tiettyä puhetta muun muassa pohjoismaiden neuvoston jäsenaloitteeseeni liittyen yhteispohjoismaisesta rokotetuotannosta

henkilö joka olisi tullut omasta vaalipiiristään valituksi kävellään ylitse näitten valtakunnallisten desimaalien mukaan

tämä voitaisiin toteuttaa siten että suomessa käytäisiin tekemään ja sitä tehtäisiin niin paljon että riittäisi muillekin pohjoismaille lähinaapurimaihin ja myöskin kaikkialle muualle

en ymmärrä mitä äänestäjät ajattelevat jos he ovat valinneet ehdokkaan joka olisi mennyt läpi nykyisellä järjestelmällä ja sitten kun uusi järjestelmä olisi käytössä niin tämä tahto käveltäisiin ylitse

samoin rokotetuotannossa olisi mahdollisuus siirtyä tulevaisuudessa tieteen tulokset jo mahdollistavat myös ennalta ehkäisevien rokotteitten lisäksi hoitaviin rokotteisiin

arvoisa puhemies

asko seljavaara toi esille asia juuri on näin

minusta tässä on periaatteellinen ongelma

tämän hyvin tiedän ja tiedostan mutta siitä huolimatta näkisin että jatkossa voitaisiin harkita myös niitä suuntaviivoja joita edellisessä puheenvuorossani toin esille

tarvitaan keinoja sairauksien estämiseksi ja sairauksien voittamiseksi ja suomesta voidaan tehdä tämän osaamisen huippuosaamiskeskus ja tuotannon paikka maailmassa

hyvä että näillä näkökohdilla mitkä nyt ovat laissa olemassa lähdetään asiassa liikkeelle mutta jatkossa asiaa voidaan sitten katsoa mitä tässä olis

keskustelu on päättynyt

se toteutuu automaattisesti systeemin mukana mutta silloin kun puhutaan kansan edustajista että kansa edustaa itseään täällä valtiopäivillä niin kyllä minä näkisin tämän prioriteettina ja sitten vasta puolueet ovat siinä niin kuin myötäseuraavana asiana mikäli puolueita on

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen vankeuteen sisältyvän perustan hylkäämisestä että laki edustaisi menninkäisiä etuna olisi tehtävissä

näkisin vielä senkin että kansa voisi valita vapailta listoilta jatkossakin ilman mitään äänikynnyksiä vaikka kansanliikkeen pohjalta tai alueelliselta pohjalta tai mikä se sitten olisikaan myös ilman puoluepoliittisia tunnuksia edustajansa

arvoisa puhemies

vaikka tämä on teoreettinen malli ilmeisesti niin minä pitäisin sitä kansanvallan kannalta myöskin hyvin tärkeänä että tämäkin mahdollisuus säilyy koska kysymys on kansan edustuslaitoksen valinnasta

palaisin vielä viime sotien veteraanien aikaan

työpajat toimivat jo nyt tulevan monialaisen viranomaisyhteistyön lain hengessä

kotirintamalotat ovat yksi ryhmä viime sotien ajalta joka ei vuosien työstä isänmaan hyväksi kotirintamalla saa minkäänlaista eläketurvaa ei edes symbolista

toivon että tähän asiaan tasa arvon nimissä voitaisiin kiinnittää huomiota samalla kun myös miespuolisten viime sotien veteraanien ja rintamalottien eläketurvaa voitaisiin parantaa

samoin eräs esimerkki vanhakantaisesta ajattelusta on se että jos nainen on maatalousyrittäjänä talonemäntä jää vaikka leskeksi niin hänet pitäisi mieltää talonisännäksi jotta hän voisi saada kunnon eläketurvan

niille jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa työpajat pystyvät tarjoamaan räätälöityä starttivalmennusta jonka avulla pystytään suuntautumaan pidemmälle valmennuksen poluille

epäkohtia sukupuolten välisessä tasa arvossa on varsin monia

yhteistyössä etsivien työparien kanssa työpajat saavuttavat kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat nuoret mutta jatkotoimet vaativat koko monialaisen palveluverkon yhteistyötä

sen takia pitää nähdä työpajat myönteisenä asiana ja toivon että tätä jaksettaisiin eri toimijoitten toimesta informoiden tuoda esiin kunnille mahdollisuutena yhdessä oppisopimuskoulutuksen ja tuetun oppisopimuskoulutuksen kanssa jotta nuoret voisivat löytää otteen elämään saada vastuuta itsestään ja sitä kautta tästä yhteiskunnasta

arvoisa puhemies

kysymys on inhimillisyydestä elämässä ja aviopuoliso on tärkeä henkilö toiselle aviopuolisolle iästä riippumatta

keskustelu on nyt päätynyt voi myös arvosteltu siitä sitten ja maa sillä että sivistysvaliokuntaan jolle perusteli minun on haettava palot

arvoisa puhemies

tiusanen viittasi juuri hoito ja hoivatyöhön

tuo työ on hyvin naisvaltaista mutta valitettavasti koulutukseen työaikaan ja työn vaativuuteen nähden verrattuna miespuolisiin tehtäviin vaikka teknisellä sektorilla perin heikosti palkattua

toiseen käsittelyyn

itse kun olen poliittisen listan kautta valituksi tullut edustaja niin silloin voisi ajatella että olisi houkutus sementoida suomen nykyinen puoluepoliittinen järjestelmä mutta tämä olisi väärin

se ei ole voinut toteutua

elämän korkeassa iässä toivon että tällaisia tunneherkkiä kysymyksiä voitaisiin arvostaa

kyllä pitää olla oikeus myös uusille puolueille uusille liikkeille tulla vapaasti kentälle ja kilpailemaan kuin myös ihan kansan valitsijalistalta

siksi aloite on aivan oikeaan osunut ja toivon että se saa asianomaisessa valiokunnassa huomiota ja etenee myönteisesti

arvoisa puhemies

tiedän sen että kunnilla on omat vaikeutensa käytännön asioiden järjestelyissä mutta kun tämä aloite etenee myönteisesti niin se jo osaltaan on edistämässä sitä että inhimillisyys voi elämässä toteutua myös tässä suhteessa aviopuolisoitten kesken

tässä on haasteita jatkuvasti

sarkomaa toi esille on hyvä että hallitus on edennyt omaisen hoitomahdollisuuden parantamisessa esittämällä perhevapaita myönnettäväksi silloin kun henkilö jää omaisen hoitoon työelämästä

en kannata äänikynnystä enkä mitään tässä esitettyjä muutoksia vaan katson että nykyinen vaalilainsäädäntö on monessa suhteessa koeteltu kestävä ja siltä pohjalta voidaan mennä eteenpäin

arvoisa puhemies

inkeri kerola selvitti ytimekkäästi tämän tärkeän hallituksen esityksen johdosta olevan mietinnön

hallituksen esitys koskettaa tärkeää asiaa

täällä on monissa puheenvuoroissa tuotu hyviä näkemyksiä esille siitä että asianomaiset pääsisivät ajoissa vaikuttamaan kaavoitukseen

kyse on hyvin tärkeästä kokeilusta jolla voidaan valmistaa myöskin sitten tulevaa lainsäädäntöä kokeilusta saatavan palautteen mukaan

arvoisa puhemies

edustajat kaltiokumpu ja jokinen käyttivät erittäin hyvät asiantuntevat puheenvuorot ryhdikkäät puheenvuorot ja samalla on annettava tunnustus että lakivaliokunnassa on ilmennyt tahtoa joka varmasti edustaa kansan laajan enemmistön näkemystä toisin kuin nykyisen oikeusministerin liberaalit näkemykset silloin jos on ihmisen väkivallasta ihmistä kohtaan kyse

nämähän ovat osoittautumassa riittämättömiksi jo tämän vuoden aikana mutta myöskin seuraavaa vuotta ajatellen

tämä on hyvin merkittävä asia kun yhä enemmän on ikääntyviä henkilöitä hoidettavana ja omaishoitoon kiinnittäminen on silloin yksi mahdollisuus

mielestäni valitusprosessit ovat aina jälkijättöisiä ja ikävä kyllä niitten kautta ei voida yleensä vaikuttaa asioihin

näen hyvin tärkeäksi sen että meillä kiinnitetään huomiota juuri tähän kotihoitoon niin kotisairaanhoitoon kuin muuhunkin sosiaalitoimen parissa tapahtuvaan hoitoon koska tämä on entistä enemmän tarpeen hoidon tarpeen lisääntyessä väestön ikääntyessä ja samalla tämä mahdollistaa lisää valinnanvapautta eri hoitomuotojen välillä

vähäliikenteiset radat ovat osa valtakunnan rautatieverkkoa liikenneverkkoa ja jos me haluamme vihreää ympäristöystävällistä liikennettä meidän on pidettävä huoli siitä että junat kulkevat kaikkialla

sen takia yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa on tuotu tämä esille että kaavoituksen alkuvaiheissa pitäisi kuulla kaikkia asianomaisia mahdollisimman hyvin jotta jokaisen toivomukset ja ajatukset olisivat tiedossa kun kaavaa käydään tekemään jotta niitä voitaisiin mahdollisuuksien mukaan myös ottaa huomioon

tässä äidit ja isät toivon mukaan mahdollisimman tasavertaisesti voisivat olla silloin lasten kanssa

meillä on pelottavalla tavalla keskittynyt liikenne tietyille radoille pääkaupunkiseudulle jossa tietysti liikkuukin paljon ihmisiä ja on mielekästä että siellä junat toimivat toivon mukaan aina vain tehokkaammin ja paremmin

pidän hyvin tärkeänä että kansan oikeustaju on myöskin lainsäädännön perusta ja nämä jotka syyllistyvät rikoksiin tulee väkivaltarikosten osalta saattaa sellaisiin vankeinhoitolaitoksiin että he eivät pysty tekemään niitä tekoja joita nyt liian usein tapahtuu että murhasta tai taposta tuomittu pääsee joko lomalle tai muuten vapaalle ja sitten nopeasti uusii näitä tekojaan

samalla tulee aktiivisesti kehittää juuri näitä kotihoidon toimia joissa kotihoito ja kotisairaanhoito liittyvät hyvin läheisesti ja kiinteästi yksilöä palvelevaksi kokonaisuudeksi

kankaanniemi muun muassa toi täällä esille sen että jos on oikeusvaikutteinen yleiskaava niin sillä on jo hyvin voimakas asema siinä mitä jatkossa tulee tapahtumaan

näin sukupuolet ovat ja jäävät erilaisiksi

tämä ero pitää tunnustaa ja sen mukaan myös naissukupuoli tarvitsee sen erityisen tunnustamisen ja huomion mitä tästä biologisesta erosta johtuu

puukaan ei ole elävä ellei se ole pienempiä oksia myöten elossa

sen takia olisi hyvä että kaikki asianosaiset saisivat riittävästi tietoa jo kaavojen valmisteluvaiheissa heihin otettaisiin riittävästi yhteyttä käytäisiin henkilökohtaisia keskusteluja

samalla tähän on osoitettava määrätietoisesti riittävästi henkilökuntaa myös julkisissa kuntien palveluissa

heille molemmille tulisi suoda mahdollisuudet niin paljon kuin suinkin lasten kasvatukseen lasten varhaisina vuosina

tämän vuoksi näen että koko suomen rakennetun rataverkon pitää olla hyötykäytössä ja pidänkin vääränä sitä periaatetta että nykyisellä tavalla lasketaan nämä kustannukset

tässä yhteydessä minun on pakko käyttää myös puheenvuoro jonka ne ihmiset jotka virkatyönsä puolesta auttavat henkirikoksen uhrin omaisia ovat minua kehottaneet pitämään

näin ollen tieto kulkisi asianosaisilta ja maanomistajilta kaavoittajalle ja kaavoittajalta toisinpäin

itse asiassa pitäisi siirtyä vähäliikenteisten ratojen osalta niin sanottuun katetuottolaskelmaan jossa itse liikenteestä aiheutuvat kulut suhteessa tuottoon arvioitaisiin ja silloin nämä ostomäärärahat olisivat tuntuvasti pienemmät

lähtisin siitä että kunnallisten palvelujen tulee voida tarjota se kokonaisuus mitä yksilö tarvitsee ja sitten valinnanvapautta ja vaihtoehtoja tarjoavat yksityiset palveluyrittäjät

pidän hyvin tärkeänä tätä vuorovaikutusta

nämä uhrin omaisten auttajat ovat minulle sanoneet että käytä ihmeessä siellä eduskunnassa puheenvuoro myös uhrin omaisten näkökulmasta

meillä vain säälitään ja paapotaan rikoksen tekijöitä mutta unohdetaan ne jotka kärsivät uhrin omaisina

arvoisa rouva puhemies

olisin toivonut että juuri näitten vähäliikenteisten ratojen liikenteen ostomäärärahoja olisi saatu jo myös tässä lisätalousarviossa esitettyä mutta toivon että itse budjettiin tulevalle vuodelle niitä saadaan riittävästi

tästä puolesta haluan tässä yhteydessä muistuttaa

he joutuvat usein unohduksiin eivät saa korvauksia ja tämä puoli pitäisi ottaa huomioon

arvoisa puhemies

näkisin vielä käsiteltävänä olevaan aihepiiriin liittyen tällaiset nivelvaiheen hoitotilanteet joissa sairaalahoidosta sen eri hoidonporrastusasteista potilas on kotiutumassa

silloin tarvittaisiin myöskin monenlaisia vaihtoehtoja että sairaalasta kotiutuvalla olisi myös vaihtoehtoisia hoitopaikkoja joissa hän voisi harjoitella kuntoutumista kotihoitoon pääsemistä varten

juuri tällaisesta mutta silti kaupungissani

arvoisa puhemies

biopolttoaineet ovat suomen suuri mahdollisuus joka tulee ottaa mahdollisimman täysipainoisesti huomioon kaikissa muodoissaan

nyt ikään kuin näyttäisi siltä että saattaisimme selvitä tästä sikainfluenssauhan ensimmäisestä aallosta suhteellisen lievästi ja tämä sikainf luenssan ensimmäinen aalto ei yltänyt tänne silloin kun pahin malli oli pelättävissä että se olisi tullut heti elokuussa koulujen alkaessa

monet suomalaiset maatilat tai kyläyhteisöt voisivat olla biokaasun kautta energiaomavaraisia jos me lainsäädännöllä tätä edistäisimme

jostakin irrationaalisesta syystä meillä on ollut onnea tai varjelusta että se on tullut hieman myöhemmin ja myös onnea on ollut siinä että sen eteneminen ei ole ollut niin nopeaa kuin oli pelättävissä olisi ollut mahdollista ja onnea on ollut siinä että se on tullut alkuvaiheessa pelättyä lievempänä